olen edustaja kimmo kivelän väkevän perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoron käyttäjän kanssa samaa mieltä siitä että vielä pitäisi miettiä opintotuen uudistamista

pitäisi miettiä sitä voitaisiinko opintotukea kuitenkin porrastaa niin että alkuvaiheessa jolloin ei vielä saa työkokemusta voisi saada enemmän opintotukea ja loppuvaiheessa se pienenisi tai olisi muuta joustoa elämäntilanteitten mukaan

jos nyt lainapainotteisuuteen mennään opintotuessa niin toivoisin että siellä huomioitaisiin esimerkiksi maksuhäiriöiset nuoret että jos on elämässä hölmöillyt niin ei se tuen saaminen esty sitten siitä johtuen että on niitä maksuhäiriöitä eikä siksi saa opintolainaa

lisäksi pidän tärkeänä sitä että opintotuen takaisinperinnän korotusprosentti tulee lähemmäs normaalia viivästyskorkoa

siinä mainittiin jo aikaisemmin keskustelussa esille tullut maailman talousfoorumin wefin arvio että suomen kokonaiskilpailukyky oli pudonnut neljänneltä sijalta kahdeksannelle sijalle viime vuodesta tähän vuoteen

asiantuntija tutkija juha tervala helsingin yliopistosta totesi että joka tapauksessa suomen on hintakilpailukykyyn tartuttava mitä hallitus nyt tällä tiedonannollaan hakeekin

arvoisa puhemies

olin maanantaina kiertämässä paikallisia kauhavalaisia yrityksiä kotipaikkakunnallani ja sieltä oli selvä viesti että mahtavaa kun vihdoinkin vuosien jälkeen monen vaalikauden jälkeen tuntuu että joku tekee jotakin ja on tarttunut asioihin

toivonkin ihan sydämeni pohjasta että nyt niin etelärannassa kuin hakaniemessä lähdettäisiin sieltä omasta kuplasta liikkeelle ja alettaisiin sopia asioita suomalaisten parhaaksi

tässä paketissa on monia kipeitäkin tekijöitä suomen huonon talouskehityksen suomen talouskehitys on yksi euroopan unionin huonoimmista olemme siellä tarkkailuluokalla kreikan kanssa työttömyytemme kasvaa eniten eussa tällä

oikeastaan molemmat niistä seikoista ovat sellaisia joita on niin kauan suomen politiikassa puhuttu kuin minä olen sitä seurannut elikkä semmoiset vajaa parikymmentä vuotta

tähän asti on vain puhuttu siitä että pitäisi jollakin tavalla tasata sitä ongelmaa kun nuoret naiset parhaassa perheenperustamisiässä olevat naiset eivät pääse työmarkkinoille saa vakituisia työsuhteita koska työnantajat pelkäävät niitä kustannuksia joita raskaudesta äitiyslomista ja vanhempainvapaista oikein tulee

tämä lomarahan leikkauskysymys on ollut hieman yllättävä se on yllättänyt varmasti meidät kaikki mutta itse pidän tätä lomarahan leikkaamista ja lomarahan säätämistä vuosilomalakiin oikeudenmukaisempana keinona kuin näitten iltalisien ynnä muitten lisien leikkaamista

olen saanut tänään useita yhteydenottoja mikroyrittäjiltä pienyrittäjiltä jotka ovat tällaisilla ei yleissitovilla aloilla joille nyt lomaraha tulisi

ja pidänkin erittäin tärkeänä että nyt sitten kun vuosilomalakia uudistetaan siellä sallitaan paikallisen sopimisen mahdollisuuksia ei yleissitovilla toimialoilla niin ettei kenenkään pikkuyrittäjän asemaa tässä lamatilanteessa tukahduteta enää yhtään enempää

arvoisa puhemies

minusta myös hyvin tärkeä on se asia että nyt ei maksateta tätä sisäistä devalvaatiota eläkeläisillä ja opiskelijoilla jotka ovat niitä todellisia köyhiä

arvoisa puhemies

toivon että voin tämänkin prosessin jälkeen pysyä liiton miehenä sekä maalaisliiton miehenä että sitten myös ammattiliiton miehenä

arvoisa rouva puhemies

mutta oikeastaan haluaisin edustaja paateron kysymykseen yhtyä siinä onko nyt pohdittu valtioneuvostossa tämän turvapaikanhakijakriisin vaikutuksia kuntataloudelle

omassa kotikunnassani kauhavalla me olemme olleet etujoukoissa kohtaamassa tämän ja olemme jo huomanneet nyt että vaikka on puhuttu että kaikki kustannukset korvataan niin siitä huolimatta on tullut yllättäviä kuluja tilojen siirroista ja nyt ollaan kuntia myös velvoittamassa vastaanottokeskusten perustamiseen

minusta on hienoa että edustaja paatero käy tämmöistä periaatteellista keskustelua mikä on kuntien rooli ja sen tulevan eurooppalaisen aluehallinnon rooli kansanvaltaisen aluehallinnon rooli joka meille rakennetaan

minä pidän erittäin tärkeänä sitäkin että kun lähdetään miettimään ihan semmoista perustavaa laatua olevaa asiaa että onko tämä sote alue kunnallishallintoa vai valtionhallintoa ja minusta sen tulee olla kuntahallintoa esimerkiksi kuntalain hyvät periaatteet kuntalaisten kuulemisesta erilaisista aloiteoikeuksista kyllä voitaisiin soveltuvasti tuoda myös sote alueille

se on elinvoimakunta

sitä luodaan hyvällä kaavoituksella hyvällä maapolitiikalla tarjotaan tontteja yrityksille tarjotaan hyviä asuinpaikkoja ihmisille

ja haluan ministeriä vielä sellaisella asialla evästää että minusta tämä tuomas pöystin työryhmän ajatus siitä että kunnilla täytyy edelleen olla joku kannuste terveyden edistämiseen perinteiseen kansanterveystyöhön täytyy säilyttää niin että jotenkin niitä kuntia palkitaan joilla on hyvinvoivia asukkaita ja sitten niissä kunnissa jotka eivät piittaa asukkaittensa fyysisestä tai henkisestä terveydestä se myös näkyy sitten jotenkin uudessa mallissa ja edustaja juvonen olkaa hyvä

tässä on käyty pitkään jo keskustelua sipilän hallituksen hallitusohjelmatiedonannosta eduskunnalle ja ajattelin kiinnittää eduskunnan huomion muutamiin seikkoihin mitkä ovat mielestäni tärkeitä ajatellen vaasan vaalipiiriä ja pohjalaisia kaikkia kolmea pohjalaismaakuntaa

aivan ensinnäkin tässä hallitusohjelmassa on erittäin myönteinen suhtautuminen maa ja metsätalouteen sen kaikissa muodoissaan

hallitusohjelmassa puhutaan biotaloudesta ja puhutaan puhtaista ratkaisuista

meille pohjalaisille pohjanmaan alueelta tuleville ihmisille turpeen käyttäminen energiaksi ja koko turvetalous kaikki taloudellinen toimeliaisuus mitä siihen liittyy ovat hyvin tärkeitä

ja hallitusohjelman semmoisena lankana kulkeva tavoite että tarpeetonta normitusta tarpeetonta byrokratiaa tarpeetonta valvontaa vähennettäisiin tulee kyllä tervetulleena alkutuotannossa toimiville

myös sukupolvenvaihdoksia pyritään helpottamaan ja erityisen positiivista on se että historiallisesti voidaan myös metsätiloihin

tai pyritään siihen että myös metsätiloihin kohdistettaisiin perintö ja lahjaverotuksessa huojennuksia ja pyrittäisiin huojentamaan sukupolvenvaihdoksen toteuttamista metsätiloille

myös arvonlisäveron tilittämistä joustavoitetaan niin että nyt ne likviditeetille ja pienten yritysten kassoille aiheutuvat ongelmat siinä kun omat laskut eivät lankea maksuun ja itse joutuu sitten omia laskujaan maksamaan saadaan poistettua

pidän myös tärkeänä pohjalaisten kannalta sitä kun meidän alueellamme valitettavasti on paljon pienituloisia eläkeläisiä erittäin pienillä kansaneläkelaitoksen maksamilla eläkkeillä pienillä työeläkkeillä asuvia ihmisiä että me saamme takuueläkkeeseen pienen korotuksen

ei joudu juoksuttamaan kuitteja sinne sosiaalitoimistoon ei joudu semmoiseen nöyryyttävään prosessiin missä läpivalaistaan ihmisen koko elämä

etelä pohjanmaan maakunta on valinnut oman osaamisensa kärjeksi omaksi älykkääksi erikoistumisekseen ruokajärjestelmät

puhemies

joku voisi ajatella että se että turkistarhauksesta ei mitään mainita on myös positiivinen asia koska silloin ei ole mitään kirjauksia siitä että pyrittäisiin joskus viiden tai kymmenen vuoden päästä esimerkiksi lopettamaan tämä merkittävä elinkeino joka vaikeassa taloudellisessa tilanteessa tuo kuitenkin runsaasti vientituloja ja tuo ennen kaikkea runsaasti vientituloja tuonne maakuntien suomeen

rouva puhemies

haluan kiittää valtiovarainvaliokunnan liikennejaostoa erittäin hyvistä linjauksista

aloitan kiitokseni siitä että on erittäin hieno asia että liikennejaostossa nähtiin seinäjoen lentoaseman rengonharjun lentoaseman merkitys ja tällaiselle uudelle maakunnalliselle lentokentälle annettiin mahdollisuus mennä eteenpäin

kuitenkin turkistarhauksen piirissä toimivat ihmiset toivovat sitä että tämä normien purkaminen ja tarpeettoman byrokratian purkaminen ulotetaan myös tuonne turkistalouden puolelle

rengonharjulle ollaan rakentamassa nyt tällaista kevytlentokenttää uudenlaista konseptia joka voi näyttää tietä monillekin muille lentokentille joilla on haasteita tulevaisuudessa

hallitusohjelmassa on monia kohtia joissa pyritään saamaan uutta kasvua suomeen pyritään saamaan lisää työpaikkoja lisää yrityksiä meidän kotimaahamme

arvoisa puhemies

puhemies

ihmettelen myös vrn toimintaa siinä että kun tarjotaan lippuja isojen keskusten välillä se on halvempaa kuin nousta pienemmiltä rautatieasemilta

samoin edustaja viljanen osasi kiteyttää huomattavasti minua paremmin nämä kaikki hyvät kohdat millä tavalla maataloutta ja ruuantuotantoketjua pyritään tekemään entistä kannattavammaksi niin että meille kaikille riittää puhtaita kotimaisia elintarvikkeita

arvoisa puhemies

ensinnäkin sellainen seikka mikä kannattaa nostaa esiin tästä hallitusohjelmasta on se että kotitalousvähennystä laajennetaan ja kotitalousvähennystä saa jatkossa myös vanhusten hoivapalveluihin

myös niin ikään tässä keskustelussa monta kertaa esille tullut seikka että rakentamisen lainsäädäntöä joustavoitetaan ja päällekkäisiä valituksia suoraan sanottuna kiusantekovalituksia vähennetään

oikeuspolitiikkaa ja sisäistä turvallisuutta tässä ohjelmassa olen jo kehunut aiemminkin keskustelun aikana ja haluan nostaa sieltä esille vielä minun mielestäni ammatillisesti erittäin hyviä asioita kaksi kappaletta

toinen on se että etsitään keinoja rikosten uhrien aseman parantamiseen ja toinen on se että lasten huolto ja tapaamislainsäädäntö tuodaan tälle vuosikymmenelle

me saamme sinne sellaisia uusia tapoja joilla voitaisiin välttää raastavia pitkiä huoltajuusriitoja

arvoisa puhemies

tässä keskustelussa erityisen riepottelun kohteena on ollut hallitusohjelman koulutusosio ja erityisesti edustaja niinistön edustaja ville niinistön kommentit ovat minua vähän hämmästyttäneet

kukaanhan ei voi kiistää sitä etteikö hallitusohjelma pitäisi sisällään myös säästöjä mutta ne säästöt ovat pienempiä kuin kuluneella vaalikaudella menneellä vaalikaudella

ja ainakin itse kun korkeakouluopinnot ovat vielä suhteellisen tuoreessa muistissa pidän hyvänä sitä että tulee kolmas lukukausi myös kesällä voi suorittaa yliopisto opintoja

minusta nämä säästöt mitä nyt koulutukseen on laitettu sisälle tulee toteuttaa ennen kaikkea digitalisaation hyödyntämisellä ja tietotekniikan parhaalla mahdollisella hyödyntämisellä

puhemies kyllä tästä hallitusohjelmasta koulutusosiosta vielä santeri alkion henkeäkin sivistyshenkeäkin on havaittavissa

täällä ovat vielä keskustelun lopulla edustaja paatero ja edustaja taavitsainen käyttäneet kriittisiä puheenvuoroja ja ottaneet mukaan ihan kirkon vaikuttajienkin kannanottoja

puhemies minusta on kuitenkin tärkeää ottaa esiin keskusteluun se että pienituloisen ja vähäosaisen ihmisen kannalta vahva valtiontalous on kaiken a ja o

siinä kohtaa kun yhteiskunnalta kunnilta ja valtiolta loppuvat rahat siinä kohtaa meillä ei ole rahaa sosiaali ja terveyspalveluihin

köyhän paras ystävä on terve valtiontalous

kannatan tämän juha sipilän hallitusohjelman hyväksymistä sellaisena kuin se on meille täällä eduskunnassa esitetty

arvoisa puhemies

edustaja hannu hoskonen käytti tuossa äsken erittäin ansiokkaan puheenvuoron ja listasi siinä muutaman sellaisen kansallisesti merkittävän ja jopa euroopan laajuisesti merkittävän hankkeen joille pitäisi pyrkiä saamaan unionin rahoitusta päästä tähän niin sanottuun ten t verkostoon euroopan mantereen laajuisiksi väyliksi

haluan nyt nostaa esille tuolta länsi suomesta ymmärrän että hoskonen vahvana itä suomen puolestapuhujana ei ehkä tätä ole huomannut myös vaasan ja uumajan merenkurkun välisen yhteyden ja sen että kuntien kilpailukyky palveluntuottajien kanssa heikkenee kun yksityiseltä siihen saataisiin moderni uusiutuvalla energialla toimiva laiva

se voisi olla yksi tällainen hanke jolla me tiedetään kuntapuolella tällä hetkellä jo eläkemaksutonkorkeammat voisimme kotiuttaa vähän noita rahoja niitä jäsenmaksuja mitä me ollaan menossa maailmaan jossa oletettavaa tai ainakin nyt näyttää siltä ettei maidemme enemmän tullaan kilpaileva kunta julkinen palvelu maksamme jäsenyydestä euroopan unionissa

perustaja e

arvoisa rouva puhemies itse jäin pohtimaan aiemminkin puhuttu ja sen mahdollista verotusta kun perustuslaista kyllä myönnettävä itsehallintoalueen mutta vain oire siitä kun toivonkin että yli puoluerajojen ja myös yli maantieteellisten rajojen me saamme tukea sille että tämä hanke saisi nimenomaan niin sanotun eun kasvurahaston rahaa

puhemies talo ansiokkaasti sivuttu täyttää nämäkään huolestuneet

se ei riitä vielä kattamaan sitä korjausvelkaa mikä meidän tiestössämme ja muilla väylillä on toiminut linjakkaasti siinä että kunnat ovat saaneet itse valita haluavatko ne kuntansa alueelle vastaanottokeskuksen mutta suunta on oikea

esitän sen toivomuksen että nyt liikenneministeri ja liikenneministeriö suuntaisivat tämän tulevat vuodet ja aika siihen rahan juuri näille alemmille valtion teille

miten ministeri te ohjeistatte kuntia tämän kotouttamisen toteuttamiseen ja saa nämä on erittäin tärkeää meidän vihreän talouden onnistumisen kannalta se että myös tämä vain ei ole vain suurkaupungeissa kun aikaa mutta

muistuttaisin tässä vaikka moni käy nyt kysymässä alemmanasteinen tieverkko pidetään kunnossa puu pääsee liikkumaan ja ihmiset voivat siellä maaseudulla niitä elinkeinojaan harjoittaa

rouva puhemies

tuntuu tosiaan oudolta se että monessa tilanteessa lentolippu voi olla halvempi kuin junalippu samalle matkalle

minusta tuntuu että kansallinen palveluväylähanke etenee sen erittäin tärkeä se nyt meillä on vähän monopolin huonot puolet tässä käsillä

minusta on tärkeää että ne reitit joilta vr lopettaa liikenteen avataan kilpailulle mahdollisimman nopeasti erityisesti seinäjokivaasaväli ja hyviä tavoitteita niin että voidaan palveluja tehostaa pidän seinäjokijyväskyläväli

herra puhemies

olen positiivisen yllättynyt siitä asiallisesta ilmapiiristä miten tätä välikysymystä on käsitelty ja jaan sen huolen mikä täällä istunnossa on tullut jo aiemminkin esille tästä lainvalmistelun laadusta

jopa lyhyellä edustajakokemuksella huomaa että monissa lakiesityksissä on jopa teknisiä virheitä ja ilmeisesti liikaa kiirettäkin meillä on lainvalmistelussa